arvoisa puhemies

mutta kun aikanaan sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana vastaavana aikana jouduin toteamaan että huonosti valmisteltu laki työllistää ihan liian paljon valiokuntaa valiokuntaneuvoksia ja muita lakiin vaikuttavia henkilöitä niin tässä tapauksessa kun luin tämän läpi on taas vastaavanlainen tapaus jossa tämän valmistelun aika on ollut liian lyhyt ja tämä jättää valtavan paljon auki asioita jotka tulee käytännössä myöhemmin vasta ratkaista

jos sanotaan että suomalaisessa nuorisossa on tulevaisuus se on monen meidän vanhempien tulevaisuus samalla niin on todella syytä huoleen

kun tästä asiasta on paljon tutkimuksia ja selvityksiä tuntuu siltä että siitä huolimatta vaikka ne asiat ovat tiedossa tätä asiaa ei ole hallituksen piirissä riittävästi tiedostettu

sen takia toivoisin että tämän tyyppisessä tilanteessa kuin nyt eletään kiire aika ja muuta semmoista tällaiseen lainsäädäntövalmisteluun kiinnitettäisiin vähän enemmän huomiota ja pyrittäisiin tekemään tältäkin osin mitkä ongelmat tässä on havaittu niin selkeäksi tämä muoto että sitä ei tarvitsisi enää sitten tulkita erilaisissa toimielimissä

haluan arvoisilta ministereiltä kysyä

muilta osin on hyvä että tämä on saman suuntainen kuin muukin eläkelainsäädäntö ja tässä pyritään kannustavuuden kautta saamaan kansanedustajatkin aktiivisemmin hakeutumaan työelämään eikä jäämään lepäilemään sen eläkkeen varaan

tietävätkö arvoisat ministerit mistä nämä ongelmat loppujen lopuksi johtuvat ja mitä aiotte tehdä jos tutkimukset osoittavat sen suunnan mitä korjausliikkeitä tässä täytyisi tehdä

on totta että suomalainen vanhus tuntee tänä päivänä turvattomuutta enemmän kuin pitkään aikaan

eduskunnan oikeusasiamies riitta leena paunio on muun muassa joutunut tähän asiaan puuttumaan kysymällä lääninhallituksilta mikä on suomalaisen vanhustenhuollon tila

otan kaksi esimerkkiä

koska tulee sellainen lainsäädäntö että estetään kunnissa tällainen ryöstäminen että vanhukselta kupataan kaikki rahat

toinen on omaishoito

arvoisa ministeri voitteko vastata koska näille vanhuksille vastataan myönteisellä tavalla että turvallisuus lisääntyy

arvoisa puhemies

tämä jätevesikysymys liittyy siihen sarjaan jossa sekä tämän talon sisältä että ulkopuolelta on lainsäädäntöön tässä talossa kohdistettu arvostelua lainsäädännön puutteisiin on kiinnitetty huomiota

kun vain harva ministeri kokemukseni mukaan on eduskunnan valiokuntien mukaisesti toiminut niin haluan kysyä nyt ministeri lehtomäeltä

niin kuin ministeri hyssälä totesi tämä on todellinen ongelma

jos valiokuntatyössä tulee oleellisia muutoksia teidän tekemäänne esitykseen oletteko valmis tulemaan niihin myönteisesti mukaan

ja kun tämä asetuksenantovaltuus ei ole eduskunnan käsissä jos asetukseen tulee muutosta niin eikö olisi järkevää että se asetus toimitettaisiin eduskunnalle samaan aikaan kuin lain käsittely käydään

arvoisa puhemies

onko lainsäädännössä jotain semmoista jolla voidaan esimerkiksi oikaisumenettelyn kautta tai jotenkin muuten ratkoa näitä asioita ettei tarvitse pyörittää

minulla on tänä päivänä esittää kartta jonka pääministeri varmasti on nähnyt suomen paperiteollisuuspaikkakuntien alasajosta

satuin olemaan eduskunnan sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana silloin kun tämä asia oli käsittelyssä ja muistan kun kansaneläkelaitos vastusti tätä uudistusta sen takia että alueelliset viisi toimijaa lakkautettiin ja ne tehtävät keskitettiin tälle uudelle muutoksenhakulautakunnalle

vieläkö väitätte että suomen paperiteollisuus ei ole kriisissä

kun tätä keskustelua on pitkän aikaa seurattu niin tuntuu siltä että tähän venäjän puutullikauppaan on koko ongelmat kytketty niin kuin se olisi ainoa ratkaisu

arvattavaksi jää olisiko paremmin hoitunut jos ei olisi keskitetty mutta jäljet näkyvät nyt tässä aika ikävällä tavalla ja niille täytyy jotain saada tehtyä

valiokunta huomauttaa että sopeutumiseläkkeen muuttuminen määräaikaiseksi sopeutumisrahaksi edellyttää että erikseen selvitetään miten uusi etuus sopeutumisraha otetaan huomioon muita sosiaalietuuksia kuten sairauspäivärahaa vanhempainrahaa tai vammaisetuuksia myönnettäessä

samoin olisi tarpeen selvittää sopeutumisrahan vaikutus muun muassa eläkkeen kertymiseen ja työkyvyttömyyseläkkeen ja perhe eläkkeen suuruuden määräytymiseen

sen lisäksi vielä valiokunta katsoo että lainsäädännön selkeyden kannalta olisi tarpeen ajanmukaistaa edustajien eläkkeitä sekä perhe eläkkeitä koskevat lait kokonaisuudessaan vastaamaan niin sisällöltään kuin terminologialtaan paremmin voimassa olevan työeläkelainsäädännön sääntelyä

tämä vain todistukseksi siitä mitä sanoin että tämä jättää paljon asioita auki jotka pitää selvittää ja siltä osin ei vastaa hyvää lainsäädännön tasoa

nuoret suomen tulevaisuuden toivot tuntevat tänä päivänä suurta turvattomuutta elämässään mihinkä vaikuttaa merkittävästi muun muassa nuorisotyöttömyys

kokemuksen mukaan jos työtöntä ei työllistetä tai hän ei työllisty nopeasti työttömyyden alkamisen jälkeen työtön syrjäytyy ja yhteiskunnalle syntyy suuria ongelmia ja inhimillistä hätää

erityisesti tällä hetkellä tilanne näyttää koskevan nuoria joiden työttömyys on viime aikoina lisääntynyt hallituksen toimenpiteistä huolimatta

haluaisin kysyä

mitä konkreettisia toimia hallitus lupaa että nuoret ja työttömät voidaan ottaa joko koulutukseen tai muiden aktiivitoimien piiriin mahdollisimman nopeasti työttömyyden kohdatessa että voidaan välttyä paitsi näiltä inhimillisiltä ongelmilta myöskin työttömyyden muilta seuraamuksilta

tämä on todella huolestuttavaa sen takia että se kertoo yhteiskunnan tilasta ja kyvyttömyydestä puuttua tällaisiin ongelmiin

minusta hallituksen aikanaan valitsema linja irrottautua työmarkkinapolitiikasta on varmasti sellainen asia jota pitää uudelleen harkita

jos hallituksen taholta tässäkin yhteydessä ilmoitetaan että he eivät halua millään tavalla tähän puuttua niin se kertoo edesvastuuttomuudesta jota tällainen politiikka hallituksen kautta on edustanut

tiedän kuusankoskelaisena mitä inhimillistä hätää irtisanominen ja siitä johtuva taloustilanne aiheuttaa ihmisille perheille ja niin edelleen

kun muutosturvaa ei ole

arvoisa puhemies

piispa kalevi toiviainen sanoi aikoinaan kun hän jäi eläkkeelle haastattelussa kun kysyttiin mistä hän on yhteiskunnassa eniten huolissaan että hän on eniten huolissaan yhteiskunnan näköalattomuudesta ja lisäsi siihen perään että vielä enemmän hän on huolissaan siitä että kukaan ei ole tästä näköalattomuudesta huolissaan

tässä salissa ei ole yhtään puoluetta joka voi heittää ensimmäisen kiven toista kohti sillä perusteella että olisi erinomaisesti paneutunut näihin suomalaisen köyhyyden ja syrjäytymisen syihin

ne koskettavat niin suurta joukkoa

toivoisin että hallitus vielä loppukauden olisi huolissaan erityisesti näistä köyhyyden ja syrjäytymisen ongelmista jotka tuovat turvattomuutta ihmisten kohdalla sekä fyysistä että henkistä turvattomuutta

haluaisin kuulla vieläkö hallituksella on jotakin käytettävissä tämän asian hoitamiseksi

vaikka te luettelitte kuinka paljon tahansa erilaisia toimenpiteitä ongelma näyttää olevan se että ne eivät toimi käytännössä

aluksi lainaan erästä sdpn vanhustenhoitoa käsitteleville internetsivuille kirjoittanutta joka kertoo näin

hoitajat tekevät paljon työtä sen eteen että vanhuksilla olisi asiat hyvin

usein hoitajia on liian vähän ja rahaa palkata sijaisia tai uusia työntekijöitä ei ole muualla kuin yksityisissä vanhustenkodeissa

miksi näin

olin opiskeluun kuuluvassa harjoittelussa vanhainkodissa jossa olin ylimääräinen käsipari

vaikka lääninhallitusten uusien vanhustenhuollosta kertovien raporttien sisältö järkyttää ei vanhustenpalveluiden huono tila varmasti ole yllätys kenellekään

yhteiskunnalliset vaikuttajat vanhuspalvelujärjestöt terveydenhuollon henkilöstöjärjestöt sekä monet monet muut ovat puhuneet asiasta jo vuosia

ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen vaatima henkilöstön vähimmäismäärä täyttyy rimaa hipoen tai ei ollenkaan

häpeällistä on että istuvan hallituksen panos kuntapalveluiden rahoittamiseen on riittämätön

samaan aikaan hallitus toteuttaa mittavia veronkevennyksiä ja tekee yksityisiä sosiaali ja terveyspalveluita tukevia uudistuksia

me emme hyväksy julkisten palveluiden alasajoa

vaadimme myös omaa lakia vanhustenhuollon palveluista

koska vanhustenhuollon laatusuositukset eivät kaikkialla ole tuottaneet toivottuja tuloksia tarvitaan järeämpiä keinoja

lisäksi tarvitaan yli puoluerajojen ulottuva sopimus ja yhteisymmärrys siitä että vanhusten hyvä elämä tullaan turvaamaan

sekä valtion että kuntien pitää nyt pidättäytyä lyhytnäköisistä säästöpäätöksistä jotka pidemmän päälle pikemminkin lisäävät menoja kuin vähentävät niitä

osasyyllisiä vanhustenhuollon huonoon tilaan varmasti olemmekin

on kuitenkin todettava että saimme pitkän hallitusvastuumme aikana aikaan myös merkittäviä parannuksia vanhusten käyttämiin palveluihin

esimerkiksi terveydenhuollon hoitotakuu oli ikääntyneiden kannalta merkittävä uudistus vaikka nyt hoitojonot ovat valitettavasti taas alkaneet pidentyä

porvarihallitus ei terveydenhuollon omavastuukattoihin ole uudistuksia tehnyt vaan päinvastoin nostanut sosiaali ja terveydenhuollon asiakasmaksuja

jo nyt kunnissa lomautetaan ja jopa vähennetään työntekijöitä vanhustenhuollosta

lisäkäsiä vanhustenhuoltoon tarvitaan mutta tämä ei yksin riitä

pelkäksi henkilöstön vähentämisohjelmaksi muuttunut tuottavuusohjelma pitää heti pysäyttää jotta tärkeät julkiset palvelut voidaan turvata

tätä varten tarvitaan palveluita kotiin ja kodin lähelle sekä asuinympäristöjen esteettömyyttä toimivuutta ja turvallisuutta

suurimpana syynä näyttää olevan yksinäisyys

tarvitaan lisää esimerkiksi ikäihmisten hyvinvointikeskuksia joista saa tarvittavan neuvonnan ja tuen harrastusmahdollisuuksia ja paikan tavata muita

vanhusten kotipalveluiden ja neuvontapalveluiden ohella täytyy parantaa vanhusten mahdollisuuksia saada kuntoutusta sairaalajakson jälkeen

tehdyt tutkimukset osoittavat nimittäin selkeästi että vanhusten fyysisellä ja henkisellä kuntouttamisella parannetaan edellytyksiä hyvään vanhuuteen

tällainen voi olla iäkkäämmille tarkoitettu yksilöllinen kerrostalo jossa on yksityisasuntojen lisäksi paljon yhteisiä tiloja ja jossa asukkaat vaalivat yhteisöllisyyttä esimerkiksi osallistumalla ruuanlaittoon ja siivoukseen

tuttu naapuri voi lähteä seuraksi lenkille silloin kun yksin ei uskalla liukastumisen pelossa ulkoilemaan lähteä

hallituspuolue kokoomuksen tavoin emme kuitenkaan halua jättäytyä vanhustenhuollossa vain naapuruston hyväntahtoisuuden varaan

tällä hallituskaudella jopa vanhusten virkistystoimintaa ja pientä apua järjestävä kolmas sektori uhkaa joutua ahtaalle jos palkkatukeen suunnitellut kiristykset tuodaan lainsäädäntöömme

iäkkäillä tulee olla mahdollisuus olla mukana vaikuttamassa käyttämiinsä palveluihin

vaikka suomessa on paljon hyvää laitoshoitoa on pitkäaikaisessa laitoshoidossa tapahtuva hoito vieläkin sairaalamaista ja vanhanaikaista

hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuus riippuu siis poliittisista valinnoista

hallitus ei ole haasteisiin riittävästi varautunut

arvoisa puhemies

edellä sanomani perusteella kannatan kansanedustaja tarja filatovin ehdotusta perustellun päiväjärjestykseen siirtymisen sanamuodoksi

arvoisa puhemies

sen seurauksena ja siitä johtuen kuntajakolain uudistus on tarpeellinen ja siinä voidaan kokemusten perusteella ottaa korjattavaksi kohdat jotka ovat saattaneet silloin kun kunta ja palvelurakenneuudistuksen alkutahdit lyötiin jäädä liian vähälle

joka tapauksessa tämä kunta ja palvelurakenneuudistus on mielestäni käynnistänyt varsin tarpeellisen uudistuksen jolla voidaan varautua tulevaisuuteen ja kuntien itsehallinnon säilyttämiseen sekä seurata taloudellisia haasteita ja vastata niihin

se sitten tietysti edellyttää että seurataan mitenkä tämä asia on kehittynyt ja mitä uudistuksia tarvitaan

ehkä niitä jossakin määrin täytyisi miettiä silloin jos näin jossa jo istuttaa sillä kim silläkin puolella löytyy joitakin esimerkiksi valtionosuuksien tasauksista johtuvia erilaisia näkemyksiä

täällä sanotaan että jossain tilanteessa esimerkiksi kun kuntajaon muuttamisesta on päätetty hyvin kauan ennen muutoksen voimaantuloa sopimusta tulisi kuitenkin voida myös muuttaa ainakin joiltain osin vastaamaan paremmin muuttuneita olosuhteita

me olemme tätä kouvolassa miettineet nimenomaan kaupungin kehittämistarpeiden ja tämän yhtymissopimuksen puitteissa ja todenneet että joustavampi saisi olla

sitten arvoisa puhemies jatkoa ajatellen yhtyisin tähän kunnallisen kehittämissäätiön kannanottoon jossa kehittämissäätiö on korostanut valtioneuvoston roolia tämän lain seurannassa ja mennyt niin pitkälle että on ehdottanut että jos tällaiset yhtymissopimukset tuottavat yhteiskunnan kannalta hyviä tuloksia niin pitäisi kannustaa että niitä tapahtuisi tulevaisuudessakin

lämpimästi yhdyn tähän ajatukseen ja toivon että valtioneuvosto omalta osaltaan harkitsee että tätä seurataan ja kannustimia annetaan tapauksissa joissa yhteiskunnallisesti merkittäviä uudistuksia saadaan aikaan

arvoisa rouva puhemies

tässä kaksoisroolissa jossa henkilökohtaisesti tunnen olevani toisen kautta kansanedustajana ja toisen kautta kelan valtuutettuna ja jos vielä kolmannen osapuolen tuon siihen kansalaisena joka asioi kelan eri toimistoissa niin aika mutkikas tämä kuvio on

nyt kuitenkin käsitellään tätä kelan toimintakertomusta ja siihen liittyvää sosiaali ja terveysvaliokunnan kannanottoa ja pakko on kysyä onko ne nyt niin kattavasti laadittu että ne antavat kunnon eväät tälle keskustelulle ja onko eduskunnalla sen jälkeen joitain toiveita joita kelassa sen toiminnassa pitäisi eduskunnan valvonnan alaisena laitoksena ottaa huomioon

mietiskelen näitä kelan tehtäviä niiden hoitoa ja näiden yhteiskunnallisten muutosten vaikutuksia jotka ovat tuoneet kelan toimintaan valtavan suuria haasteita

sinä aikana kun olen itse saanut toimia kelan valtuutettuna kelan toimintaa on pääosin johtanut nykyinen pääjohtaja jorma huuhtanen

hänen aikanaan kela on seurannut aikaansa se on kehittynyt moderniksi laitokseksi jonka palvelujen kehitys on koko ajan parantunut

totta kai on selvää että kun on tällainen uudistusprosessi muun muassa kelan ulkoistettu hallitus ja monet muut toiminnot tämän yhteiskunnan muutoksen seurauksena pitää arvioida uudelleen niin siinä on sitten monenlaista ongelmaa ja tehtävää

mutta haluaisin nyt tässä yhteydessä eduskunnan puhujapöntöstä todeta että olen pääjohtaja huuhtasen kauteen ja hänen toimintaansa aika tavalla tyytyväinen

kela ei olisi varmaan sitä mitä se tänään on jos ei olisi ollut asiansa osaavaa ja kelan etua ajattelevaa johtajaa tässä ajassa

mitä sitten tulee tähän keskusteluun mitä täällä on käyty esimerkiksi sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan kansalaisille aiheuttamista ongelmista niin varmaan pitää miettiä sitä tämän talon näkökulmasta ja lainsäädännön näkökulmasta

valiokunnan puheenjohtaja on täällä ansiokkaasti kommentoinut tätä lain valmistelua ja näiden muutosten sisältöä mutta haluan ihan muutaman sanan vielä omasta puolestani hallintovaliokunnan jäsenenä todeta

minä olen moneen kertaan todennut silloinkin kun olin sosiaali ja terveysvaliokunnan puheenjohtajana että meidän sosiaaliturvamme käytäntö ja lainsäädännön toteuttaminen ja kaikki valitukset ovat liian paljon ongelmakeskeisiä

ensinnäkin on ollut miellyttävää kuulla kollegojen suusta että valiokunta on onnistunut tästä muotoilemaan kokonaisuuden joka tuntuu hyvin tyydyttävän edustajia

samanlainen käsitys on muun muassa veikkauksen ja hippoksen osalta ja muiden raha automaattiyhdistyksen rahiksen osalta joten tässä on aika hyvä kannanotto ollut mikä on tietysti ihan tyydyttävää todeta

tämä on nyt sellainen asia johon pitäisi koko toiminnassa ja meidänkin lainsäädännössä kiinnittää paljon nykyistä enemmän huomiota että ei tulisi sellaista määrä näitä asioita

tämä muutoksenhakulautakunnan rooli sinänsä on mielenkiintoinen ja kun ei nyt sattumalta ollut tuolla pöytälaatikossa kelan toimintakertomusta eikä siellä ollut sosiaali ja terveysvaliokunnan kannanottoakaan niin pakko on ulkomuistista vaan pohdiskella näitä asioita ja miettiä sitten mitä tässä talossa on tehty näiden ongelmien hoitamiseksi

kun nyt sattumalta saan olla valtiovarainvaliokunnan jäsenenä kunta ja terveysjaostossa niin sitä kautta olemme sitten moneen moneen kertaan niihin syntyneisiin ongelmiin jotka niin kuin sanoin johtuvat siitä että lainsäädäntö on monimutkaista ja ihmiset ovat niiden ongelmien keskellä vaikeuksissa esittäneet toimenpiteitä mutta ne eivät ratkea jos ei tajuta että tämä ennalta ehkäisevä toiminta pitäisi panna ihan toisenlaisiin puitteisiin

voin sanoa itse kokemusta omaavana rahapeliautomaattien käyttäjänä ettei ole kovin helppo tämä alue jos puhutaan näitten rahapelijärjestelmien valvonnasta ja ei ole ollenkaan helppo sekään vaikka kuinka rajoitetaan tätä pelaamista ja puhutaan näitten säädösten sisällään pitävän sellaiset järjestelmät että ei pääse pelaamaan kuin tiettyjen porttien kautta

jos ottaa kuitenkin huomioon kelan henkilökunnan aseman ja sen käytännön työn mitä kela tekee kansalaisten hyväksi eri puolilla maata niin siinäkin pitää vähän tarkastella näitä tämän talon käytäntöjä

ei ole mitenkään ongelmatonta nähdä kun menet johonkin markettiin tai huoltoasemalle kuinka houkutteleville paikoille ne peliautomaatit on laitettu ja kuinka paljon siellä jatkuvasti on pelaajia

mielestäni ihan liian myöhään monta kertaa jouluruuhkan alla tämä talo tekee suuren määrän lainsäädäntöuudistusta joka on otettava heti välittömästi vuodenvaihteessa käyttöön